lyhyesti

tieteellisesti pätevällä tasolla todennetaan että on erikseen selkämeren kansallispuistoalue ja on erikseen olemassa selkämeren alue jolla on jo omat suojelujärjestelynsä olemassa

tähän nojautuen viime toimintavuoden aikana suomi kehitti entistä troikkajärjestelmää jossa entinen nykyinen ja seuraava puheenjohtajamaa muodostavat yhdessä erääntyyppisen työvaliokunnan niin että tämä laajennettiin kvintetiksi eli viideksi maaksi ja näin ollen kazakstan on mukana kaksi vuotta pidempään tässä ikään kuin työvaliokunnassa ja kiinteämmin ytimessä koko etyjin ytimessä

koko pyrkimys on siirtää kalankasvattamoja rannasta etäämmälle kohti avomerta ja juuri tämä estää tämän kehityksen joka olisi saaristomeren terveyden kannalta järkevää

juuri tämä lainsäädäntö tällä tavoin toteutettuna aiheuttaa sen että nämä kalankasvattamot eivät voikaan siirtyä sinne ulos koska siellä juuri ovat nämä nyt lainsäädäntöön alistettaviksi tarkoitetut alueet

sillä tavoin uskon me tulimme tällä ikään kuin poliittisella vedolla tehneeksi aikamoisen palveluksen siinä että kazakstan joutuu pidemmän aikaa toimimaan ikään kuin näiden perusarvojen kanssa kiinteässä vuorovaikutussuhteessa

nimitin erikoislähettiläitä lähettiläs talvitien jäätyneitä konflikteja katsomaan perään suomen puolelta monistakin syistä hän oli siihen poikkeuksellisen pätevä ed

kiljusen katsomaan onko tätä vaalijärjestelmää odihrin ja etyjin parlamentaarisen ulottuvuuden välillä ratkaistavissa johonkin suuntaan ja sitten suurlähettiläs tom grönbergin valvomaan lähinnä yhdysvalloissa toimeenpantuja presidentinvaaleja

ja kun kysyitte miten tämä kuvio jatkuu niin tietysti talvitien ja grönbergin toimet ovat päättyneet mutta sen sijaan mielenkiintoista kyllä ed

kiljunen sai myöskin suomen hallituksen toimeksiannon päätyttyä kreikan nykyisen puheenjohtajamaan hallitukselta pyynnön jatkaa samassa tehtävässä jonka hänelle osoitin ja jota pyysin häntä toteuttamaan

en oikeastaan ainakaan helpolla muista katson takavasemmalle yhtään suomalaista kansanedustajaa joka olisi ollut palkattuna vieraan valtion hallituksen palveluksessa

ja tämä on positiivinen myönteinen esimerkki siitä että näinkin asiaa voidaan lähestyä

orpo tietää ja tuntee hyvin kansainvälisiä asioita ja hänen kysymyksensä asiantuntemus osoitti tietysti myöskin osaltaan sitä että suomen osalta presidentti medvedevin aloitteeseen suhtaudutaan hyvin rakentavasti maltillisesti ja sitä katsotaan osana isompaa kokonaisuutta

ei ole mitään järkeä ottaa ikään kuin hyppyä kylmään veteen ja muuttaa järjestelmää tavalla jonka tulevasta vaiheesta ei ole nykyisen kaltaisia takeita mutta tiedämme että venäjä on tuntenut epäviihtyvyyttä etyjin eräitten toimintamuotojen osalta

minusta tämän selonteon keskeinen ansio on siinä että se pyrkii näkemään selvät linjaukset mikä tarkoittaa minun ajattelussani sitä että sellaisia ei synny jos kootaan yhteen vain nippu erilaisia hankkeita ja katsotaan minkälainen siitä mosaiikista muodostui ja katsotaan mitkä sattuivat kulloinkin pääsemään riman yli ja tulevat toteutettaviksi määrärahojen puitteissa

se on syytä ymmärtää se on syytä tietää ja heidän kanssaan on syytä keskusteluja luonnollisesti mahdollisimman rakentavassa hengessä jatkaa

ja voi hyvin olla että presidentti medvedevin aloitteesta koituu jotakin sellaista uutta myöskin etyjin rakenteisiin jota siellä ei tänä päivänä ole ja mielestäni joko tai vastaus presidentti medvedevin aloitteeseen olisi lyhytnäköinen ja epätarkoituksenmukainen

asian luonnetta arvioitaessa on tietysti hyvä muistaa miten tähän on tultu ja tietysti syvä historia antaa perusteen nähdä että suomella on ollut kaikkiin muihin läntisen euroopan maihin verrattuna poikkeuksellisen vahva tasavallan presidentin asema joka tietysti korostuu ulkopolitiikasta puhuttaessa

jos minä ensin vastaan ikään kuin kokoomuksen hattu päässä tähän asiaan niin meillä ei ole sellaista tapaa kokoomuksen sisällä että toinen olisi veljensä vartijana täällä

taustalla on tietysti meidän historiamme ruotsin kuningas venäjän tsaari ja niin edelleen

jotka historialliset seikat ovat merkinneet sitä että suomen tasavallan presidentti on valtiosääntöoikeudellisesti erittäin vahva

sen vuoksi myöskin tentatiivisempi ajattelu on mahdollista eikä kaikkea pidä etukäteen kanonisoida eikä jokainen puheenvuoro näin ollen edusta mitään niin sanottua virallista kantaa vaan vapaata ajattelua

mutta siihen on myöskin sisäpoliittinen syynsä ollut eikä vain tuo meidän historiallinen valtiokehityksemme ja se on se että kansa on halunnut nähdä presidentin hyvänä hallitsijana ja halunnut nähdä että vahvan hallitsijan lujan hallitsijan asema on ollut siunaukseksi suomen sisäiselle yhteiskuntakehitykselle

niinpä minäkin osaltani sanon sen vähäisen tietämyksen varassa joka allekirjoittaneella asiasta on että turvallisuusviranomaisten kanssa käydyissä keskusteluissa asianomaisesta hankkeesta tässä hengessä mitä ed

ensinnäkin pitää tietysti esittää pahoittelut siitä että tätä ansiokasta keskustelua ei ole päässyt seuraamaan riittävän intensiivisesti mutta valiokunnan arvoisan puheenjohtajan yhteenveto oli tietysti hyvä kuulla

laakso kysyi ei ole tullut suomen poliittisen johdon tietoon asioita jotka merkitsisivät tämän putkihankkeen toteutumista tulkittavaksi turvallisuusriskiksi

se on suomelle ympäristökysymys ja sitä sellaisena hyvin asiallisesti paineettomasti selvitetään ja meille on tietysti monenlaista etua siitä jos hanke voisi toteutua mutta me emme voi lähteä selvittävää viranomaista missään tapauksessa panosta edusti niikkulavastus murrayn puheille

taustalla on moniaita tekijöitä jotka ovat merkinneet lujan hallitsijan aseman hyväksymistä vastakohtana ikään kuin svobodan estäminen ja meidän oma itsenäistymisen historiamme alkuvaihe on antanut tälle oman ymmärrettävän taustansa

toinen puheenvuoro jonka tässä hyvin kuulin oli edustaja hemmilän loistava analyysi siitä mitä tarvitaan kaiken perustaksi

mutta jos saan ystävälliseen sävyyn hänen puheenvuoroonsa liittyen vain tuoda sen ulottuvuuden että sen lisäksi että tulevaisuuden rakentamisen pohjaksi tarvitaan tervettä ja tasapainotettua taloutta kyllä me puhemies vähän tarvitsemme myöskin rauhaa ja turvallisuutta

yhtä kaikki siis kun kuningasta ei maahan onneksemme tullut asettui suomen itsenäisyyden takeeksi vahva presidentti ja sillä päästiin valtaoikeuksiltaan vahvan presidentin kanssa aika hyvin suomessa kuitenkin myös poliittisen kentän eri tahoja ajatellen liikkeelle

oikeastaan pitäisin aika tärkeänä vaikka sitä joku voi pitää monotonisena klausuulina ja toivoisin että aikoina joina meidän turvallisuusympäristöämme vähän haastetaan muistettaisiin nämä ulko ja turvallisuus puolustuspoliittisetkin puolet koska silloin kun ajat ovat vaikeat ja vakavat ja todelliset uhat ovat niskassamme talouden terveen perustan lisäksi kyllä ulko ja turvallisuuspolitiikka on myöskin äärimmäisen tärkeää

tämä poikkeuksellisen vahvan presidentin rooli heijastuu tietysti tähän päivään ja on aihetta katsoa tietysti myöskin itsenäistymisen ajan vaiheita ja nähdä erityisesti maailmansodan jälkeinen kehitys jossa presidenteillä on ollut äärettömän merkityksellinen ja vahva myönteinen vaikutus meidän ulko ja turvallisuuspolitiikkamme kannalta keskeisissä kriisivaiheissa

vain lyhyesti kerraten tietysti paasikivi joka loi keskeisesti meidän idänpolitiikkaamme ja oli äärettömän vahva ankkuri sen läpiviennissä myöskin suomalaisessa puoluekentässä ja sisäpoliittisella rintamalla

muistamme kekkosen joka profiloitui tietysti paasikiven linjan jatkajana ja vahvana idänpolitiikan luovana johtajana mutta jonka suuri kaari kuitenkin piirtyy historiassa siten että hän keskeisesti halusi purkaa sitä geopoliittista eristyneisyyttä joka suomella oli suhteessa neuvostoliittoon

kekkosen pitkä kaari merkitsi sitä että suomi otti hänen kaudellaan eri yhteyksissä ison joukon askeleita kohti läntistä eurooppaa ja tietysti hänen etyj saavutuksensa kruunasi hänen kautensa

koivisto muistetaan eu ratkaisun läpiviejänä ja sellaisena henkilönä joka näki liian presidenttikeskeisen järjestelmän kielteiset vaikutukset ja halusi parlamentarisoida myöskin presidentin ulkopoliittista valtaa ja sen koivisto myöskin ajoi läpi

kaikki tämä on tietysti merkinnyt tälle meidän sukupolvellemme sitä että presidentit ovat meillä historiassa olleet hyvin merkittäviä ulkopoliittisia vallankäyttäjiä ja se on nähty suomen kannalta hyväksi

on hyvä ettei tästä ikään kuin pitkästä traditiosta tehdä mitään äkillisiä liikkeitä mihinkään suuntaan vaan tämä ydin ulkopoliittisessa vallankäytössä säilyy entisellään

tämän traditionalistisen suunnan ja parlamentaarisia arvoja korostavan suunnan välillä on mielestäni suomessa nyt tämän esityksen myötä hyvä tasapaino hyvä tasapaino jota ei ole syytä pyrkiä puoluepoliittisista hetkellisistä taktisista syistä johtuen horjuttamaan lainkaan

tämä mielestäni hyvin vastaa suomalaisen yhteiskuntakehityksen ja ulkopoliittisen päätöksenteon tarpeita myöskin huomenissa

kiinnitän huomiota puhemies myöskin siihen että tähän esitykseen sisältyy virkanimityksiä koskien uusi linjaus jota tässä keskustelussa ei ole tuotu huomatakseni esille on saattanut jossain puheenvuorossa vilahtaa joka tässä suhteessa myöskin vahvistaa eduskunnan luottamuksen varassa toimivan hallituksen mahdollisuuksia vastata toimeenpanokoneiston virkanimityksistä loppuun saakka

lopuksi haluan korostaa sitä seikkaa että niin kuin ulkopolitiikan suuressa linjassa meillä on ollut siunauksellisen hyvä perustuslaki ja hyviin urotekoihin yltäviä presidenttejä koko sarja niin on myöskin yhtä tärkeää että tämän ulkopolitiikan sisäpoliittinen jalusta kyetään turvaamaan kaikkien vastuuta kantavien merkittävien puolueitten yhteisellä pyrkimyksellä koettaa rakentaa konsensusta

se on sellainen kansallinen pääoma jota ei kannata ihan hetken taktisista syistä edes vaalitaktisista syistä lähteä spekuleeraamaan vaan käyttää sitä kansallisena voimavarana hyväksemme

suomenhan pitkä sodanjälkeinen yhteistyö talouden ja energiahuollon osalta on varsin puhdas tililtään suhteessa neuvostoliiton ja venäjän kanssa tapahtuneeseen yhteistyöhön

euroopan unionin ulkopoliittinen rooli tulee nousemaan enemmän fokukseen ja se tulee tietysti tarkoittamaan sitä että myös pääministerin asema tässä kaikessa vallankäytössä tulee nousemaan nykyistäkin keskeisempään rooliin

meillä ei ole kokemusta mistään ukrainan kaltaisista tilanteista miltään osaltaan

kaikki osapuolet tänä päivänä näkevät että se oli ennen muuta hintapoliittinen kysymys maksupoliittinen asia

mutta iso filosofinen kysymys on se pitääkö eurooppaa rakentaa niin että sen eri peruselementit tässä tapauksessa eu ja venäjä kulkevat ikään kuin toisistaan tietämättä vai onko oikeampi tapa rakentaa rauhanomaista eurooppaa niin että on keskinäistä riippuvuutta olemassa samalla venäjän riippuvuutta lännestä ja lännen riippuvuutta venäjästä siis euta tarkoitan

kaikkien selvitysten mukaan tänä päivänä tilanne on se että venäjä on huomattavasti riippuvaisempi eusta sen eri resursseista kuin eu venäjän eri resursseista

arvoisa puhemies

valtioneuvosto on valtuuttanut eduskuntapuolueet joista muuten kristillinen liitto puuttuu tällä hetkellä siitä kontaktiryhmästä se korjattaneen tuota pikaa ja tämä kontaktiryhmä on puolustusvoimauudistuksesta saanut täydelleen samat tausta pohja ja valmistelutiedot mitkä ovat olleet hallituksenkin ulko ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan käytettävissä

ei ole moitteen sijaa siihen valmisteluun ja informaatiovirtaan jota tältä osin on saatu ja siellä on kaikilla puolueiden edustajilla ollut mahdollisuus esittää kysymyksiä niin pitkälle ja moninaisesti kuin suinkin vaan on tietovirralle tarvetta ollut

me emme ottaneet kantaa erisnimiin eri paikkakuntiin koska jokainen ymmärtää että sen esityksen pitää tulla hallitukselta joka puolestaan pohjaa sen siihen valmistelutyöhön jota puolustusvoimien piirissä on tehty

tässä mielessä suomen tulee toimia sen suuntaisesti kansainvälisessä yhteydessä tässä tapauksessa ennen muuta eussa että venäjän ja eun keskinäinen kumppanuussopimus saataisiin mahdollisimman nopeasti aikaiseksi ja venäjä myös jäseneksi maailman kauppajärjestöön

arvoisa herra puhemies

euroopan sydämessä ukrainan sisällä ja ukrainan rajojen tuntumassa vellova kriisi ei ole valitettavasti rajoitettavissa vain siihen maantieteelliseen ympäristöön jonka rujoimmat piirteet tietysti näkyvät kansainvälisissä uutislähetyksissä varsin dramaattisellakin tavalla vaan päinvastoin euroopan turvallisuuspoliittinen ilmapiiri on vaikeutunut ja riski kriisin eskaloitumisesta on ilmiselvästi myös löydettävissä

myöskin meidän omassa turvallisuusympäristössämme tämän euroopan sydämessä vellovan kriisin vaikutukset näkyvät ja tuntuvat aina itämeren piiriä myöten niin kuin viime päivienkin ja viime viikkojen kuukausien myötä on ollut nähtävissä

tämän kriisin syvimmät taustasyyt ovat enemmän tai vähemmän identifioitavissa ne ovat tunnistettavissa

ja on luonnollista että kaikki ponnistelut on tehtävä sen eteen että tämän kriisin eskaloituminen saataisiin vältetyksi ja että kriisi ei pääsisi tarttumaan nykyistä enempää

sen hoitamiseksi ei ole käytännössä kuin yksi mahdollisuus ja se on sovittelun tie se on rauhan etsimisen mahdollisuus joka on maksimaalisesti epäonnistuneittenkin yritysten jälkeen viritettävä uudelleen ja uudelleen sillä vaihtoehto sovun etsimisen sijaan voi olla vain tietysti sodan vaihtoehtoon turvautuminen

ja jos nyt ihminen on mitään elämästään ja historiasta voinut oppia niin vähintäänkin tietysti sen että sota on vihonviimeisin vaihtoehto tai itse asiassa se ei ole edes vaihtoehto se on totaalinen katastrofi meidän kulttuurillemme ja meidän elinpiirillemme inhimillisesti ja taloudellisesti

rauhan etsimisen ja sovun rakentamisen tie on aina kohdannut vaikeuksia ja kaikki rauhantekijät ovat kuitenkin myös olleet realisteja turvallisuuspolitiikassaan siinä ajattelussa jolla rauhan edellytykset turvataan

siihen ajatusmalliin kuuluu myös se että pidetään vakaudesta ja turvallisuudesta huoli

kaikkein pahinta olisi se jos kaikkia kansainvälisen oikeuden ja vaikkapa euroopan turvallisuusyhteistyöjärjestelmän periaatteita uhmaten voitaisiin pahoinpidellä pieniä suvereenejä kansakuntia ja valtioita

mutta pahoinpitelyn välttämisen täytyy olla se peruslähtökohta ja niin ukrainan tapauksessa kuin muutoinkin historian lehdiltä on selkeästi nähtävissä että jokaisen maan jokaisen suvereenin valtion on itse kyettävä huolehtimaan myös omasta turvallisuudestaan

ei suomi varustaudu sen takia että me haluaisimme sotaa vaan suomi haluaa pitää puolustusvoimistaan huolen sen takia ettemme sotaan koskaan joutuisi

jotta ennalta ehkäisevä kynnys olisi niin uskottava ja varma ettei kannata kenenkään tulla tänne uhittelemaan tai tehdä pahoinpitely yrityksiä tälle kansakunnalle

sen vuoksi on tehty parlamentaarisella tasolla erittäin syvälle luotaavaa työtä seuraavan vaalikauden poliittisia päätöksiä varten erittäin hyvässä yhteisymmärryksessä kaikkien eduskuntapuolueiden kesken siitä minkälainen puolustuksen uskottavuusjärjestelmä suomen tapauksessa on perusteltu

siihen ei liity mitään yliampuvaa ei kiihkoilua ei nationalismia ei aseiden kalistelua vaan sitä että aseiden kalistelun sijasta voitaisiin olla luottavaisia ja turvallisin mielin kaikkialla suomessa ympäri suomen uskottavan puolustusjärjestelmän kanssa

en mene sen yksityiskohtiin mutta totean tyytyväisenä että suomessa vallitsee maan olemassaolon raskaan sarjan kysymyksissä erittäin pitkälle menevä yhteisymmärrys

vain vasemmistoliitto jätti eriävän mielipiteensä siihen laajaan parlamentaariseen valmistelutyöhön jolla arviolla katsottiin mikä on välttämätöntä tässä turvallisuustilanteessa suomen puolustuksen uskottavuuden lunastamiseksi

tämä on tärkeä ja olennainenkin yhteiskunnan kehittämissektori mutta hyvästä keskustelusta huolimatta pariin yksityiskohtaan

ensimmäinen on vähän ongelmallinen ja se on se että tietysti kaikki tiedämme suomessa olevan länsi euroopan vanhin ajoneuvokanta ja samalla maanosan ehkä vaikeimmat tai vaativimmat liikenneolosuhteet

on pakko ollut pysähtyä ja miettiä onkohan tämä kuinka tarkkaan loppuun saakka mietitty asia vaikkapa jääviyden näkökulmasta katsottuna joudummeko ojasta allikkoon sillä jos minä arvioin töiden tarpeen ja minä arvioin töiden laadun ja teen sen työn itse ja annan sille hyväksymismerkinnän niin kyllä se noin normaalikäytännön valossa katsottuna on erittäin kyseenalainen järjestelyltään ja luonteeltaan

voi olla että minun huoltamoni laatu olisi aivan loistavaa mutta mikä vaikutus sillä loppujen lopuksi on liikenneturvallisuuteen on kysymys jota ei voi olla miettimättä

muodostuuko tätä kautta perusteeton rahoitusmekanismi sellainen kone joka tuottaa minulle varsin hyvän tuoton mutta liikenneturvallisuuteen oleva vaikutus on hyvin marginaalinen

minä olen hieman epävarma siitä johtaako tämä siihen toivottuun lopputulokseen jota sillä kukaties on asetuttu hakemaan

hieman epäilen että tässä voidaan ottaa askel ainakin minun julkisen sanan kautta olevien tietojen välityksellä saamani vaikutelma on sen kaltainen joka panee ainakin epäileviä kysymysmerkkejä asian perään

jokainen ymmärtää että tämä ei voi olla perimmiltään kovin järkevä toimenpide paitsi ympäristöllisesti

kun ympäristölliset kysymykset ovat tässä mielessä olennaisia pitäisi tietysti päästä siihen että pelisäännöt kaikille varustamoille olisivat tässä suhteessa samankaltaisia

kun siinä voi olla vähän vaikeuksia päästä ainakaan nopeasti lopputulokseen niin olemme nähneet tai näkemässä ja juuri parhaillaan olemme todistamassa hankkeita joissa itämerellä laivojen polttoaineena tullaankin käyttämään nesteytettyä maakaasua lngtä mikä on oikean suuntainen toimenpide joka yleistyessään tuottaisi myöskin hyvän ympäristövaikutuksen

ruotsihan on edennyt tässä suunnassa jo valmiiksi eikä pitäisi toimia niin että ruotsalaiset onnistuisivat ikään kuin ajallisesti lyömään suomalaiset tässä kilpailussa laudalta

me tarvitsemme varastoterminaaleja ja rannikkoproomuja tämän asian toteuttamiseen ja tämän asian toteuttaminen puolestaan edellyttää sitä että valtiolla on ympäristötukijärjestelmä tätä varten olemassa

pulliainen minustakin on mukava aina silloin tällöin kuvitella mikähän motiivi jollakin edustajalla voi olla ottaessaan oman henkilökohtaisen vakaumuksensa mukaista kantaa

siksi kun tässä on mahdollisuus vedota ministeriin että tällainen ympäristötukijärjestelmä joka mahdollistaisi tämän nesteytetyn maakaasun käytön meidän laivoissamme voisi käydä mahdolliseksi on aihetta vedota siihen että ruotsin tapaan me rohkeasti pyrkisimme tämän asian toteuttamiseen laivojen polttoainekäyttöä ajatellen itämerellä

mutta ed

pulliainen joka on kaikilla mittareilla mitattuna eduskunnan eturivin kansanedustaja minä olen kuunnellut teitä hyvin hyvin monilla valtiopäivillä olette ehdottomasti eduskunnan pätevimpiä ja valistuneimpia kansanedustajia

älkää koskaan enää käyttäkö niin alentavia kollegoitten suuntaan tapahtuvia motiivien arviointeja kuin äsken teitte

minä toivon että tämän kaltaiselta keskustelulta tämän asian yh teydessä vältytään yhtä lailla kuin siltä että tässä oltaisiin nauvon ja rymättylän välisen merialueen pelastamisoperaatioissa

itämeren suojelu ed

pulliainen on vaatinut ja tulee edellyttämään jatkossakin aivan toisenlaisia huomattavasti väkevämpiä ja kovempia toimenpiteitä kuin mistä tämän hankkeen yhteydessä puhutaan selkämerta tai saaristomerta koskien

tiedätte sen itse myös aivan hyvin ja sen takia teidän suunnaltanne ei odottaisi tämän kaltaista keskustelua kun teillä on edellytyksiä pysyä asiassakin ja esittää asiantuntevia ja eduskunnan keskustelua myönteisesti ryydittäviä näkökantoja

samaan aikaan täytyy sanoa tasapuolisuuden nimissä että opposition puolelta kuuntelin varsin tarkkaan ed

asiantuntevia ja osaavia näkökantoja jotka perustuvat siihen että koetetaan tehdä parhaamme jotta tästä tulisi kunnon ratkaisu

siitä tässä yhteydessä on kysymys

ulotetaanko tämä ymmärtääkseni koko eduskunnan laajasti tukema kansallispuistohanke vakka suomen alueelle vai eikö sitä tehdä

sen vuoksi minusta on jotenkin turhamaista käydä sellaista jankkaavaa keskustelua jossa näistä perusasioista koetetaan tehdä puuroa ja velliä sekoittaa niitä keskenään

tämän asian valmistelu on ollut harvinaisen hankalaa

on ihan selvää että paikallisen alueen kanta on harvinaisen yksiniittinen tätä hanketta vastaan vakka suomen alueella

kantola puheenvuorossanne jäi ehkä ääneen toteamatta ajanpuutteen vuoksi että kyllä kalanviljelyllä kalankasvatuksella on tapahtunut huomattava kehitys ympäristöarvojen suuntaan

sinne ei enää lapioida samalla tavalla kalojen ruokintaan sellaista joka sitten myöhemmässä vaiheessa saastuttaa merta vaan tässä suhteessa teknologia on antanut erittäin hyvät eväät nykyisin näitten kalankasvattamojen ympärillä tapahtuvaan parempaan kehittämiseen

mutta pyrkimys on siirtää niitä entistä selvemmin sellaisille meren alueille joissa niiden vaikutus ja haitta luonnolle olisi mahdollisimman minimaalinen

tiedämme hyvin että erityisesti vakka suomessa on käytetty siihen ihmisten yritysten ja kuntien rahoja yhdessä euroopan unionin rahojen kanssa muuten ed

pulliainen joilla on koetettu kehittää ja on onnistuttu löytämään malleja miten ekologisesti tämän ammatin harjoittaminen voitaisiin mallintaa niin että se kelpaisi muuallakin euroopassa ja miksei globaalimminkin hyödynnettäväksi

nyt halutaan tuhota näitä ihmisten oma aloitteisuuteen omien rahojen käytön pohjalta tapahtuvaan ekologiseen mallintamiseen perustuvia mahdollisuuksia

miksi ed

pulliainen miksi sellaista ei juuri pitäisi tukea ja etsiä sitä että tämä todellakin muodostuu mallialueeksi miten ihminen ja luonto ovat tasapainoisesti vuorovaikutussuhteessa toinen toisiinsa nähden eikä yksisilmäistä lähestymiskantaa

koetetaan löytää ekologisesti tasapainoisesti toimiva malli ja samalla toimia niin että itämeren suojelu voisi toteutua

mutta niin kuin sanottu tapahtuu tälle asialle ihan mitä tahansa älkäämme pettäkö itseämme että tämä ratkaisisi itämeren suojelun suuntaan tai toiseen

meillä on olemassa lukuisia saaristomertakin koskevia luonnonsuojeluun perustuvia ratkaisuja kansallispuistosta lähtien suojelualueita natura alueita ja niin edelleen

kun on näin harvinainen tilaisuus että pyytämättäkin saa puheenvuoron ja kun olen joskus marmattanut arvoisalle puhemiehelle että joskus on jäänyt väliinkin että olisin halunnut mutta ei ole onnistunut niin todetaan tässä vaan että varmasti käytin väärää termiä arvoisan liikenneministerin mielestä mutta se ei poista sitä ongelmaa joka tähän periaatteellisesti ja eettisesti katsottuna sisältyy

arvoisa herra puhemies

eurooppa ei ole minulle markkinapaikka

se on meille henkinen arvoyhteisö ja tärkeä puite myöskin suomen kansainvälistä käyttäytymistä ajatellen aina meidän turvallisuutemme takaamiseen saakka

minulle eurooppa on myöskin paikka jonka toivoisin voivan olla kansainvälinen toimija sellainen toimija jolla on paljon annettavaa kansainvälisen turvallisuuden eteen koko maapallon mittakaavassa

ei vain sisäänpäin kääntynyt mihin eurooppa on valitettavasti juuri nyt menossa vaan ulospäin suuntautunut kansainvälinen toimija joka kykenee itsenäisesti toimimaan myös tavalla jolla on oma poliittinen tahto verrataan sitä sitten mihin maailman muuhun keskeiseen toimijaan tahansa

sellainen toimija jolla on kapasiteettia jolla toimijalla on myöskin omaa kykyä sillä muutoin et ole uskottava kansainvälinen toimija ellei sinulla ole turvallisuus ja puolustuspoliittista ulkopoliittista toimintakykyä

eurooppa tänä päivänä pyrkii olemaan soft power siviiliyhteisö jonka toinen jalka vahvasti ontuu

sitä kovaa voimaa euroopan unionilla tänä päivänä ei tunnetuista syistä ole ja näyttää jopa siltä että ponnistava jalka tässä suhteessa on heikommassa kunnossa kuin mitä esimerkiksi lissabonin sopimuksen aikoihin euroopan unionille kuviteltiin voivan löytyä

euroopan unionilla tulisi olla oma turvallisuuspoliittinen agendansa oma taloudellinen itsenäisyytensä oma geopoliittinen roolinsa